suomessa lisätulot pienentävät tukia siten että työtulojen kasvu ei juuri lisää käytettävissä olevia tuloja kun kolme neljäsosaa ansioista menee veroihin ja tukien pienentymiseen

meillähän suomessa on ollut viimeisten parinkymmenen vuoden aikana muotia se että otetaan englanninkielisiä yritysnimiä joita näkyy tuolla katukuvassa ja muuallakin hyvin paljon

perussuomalaiset pitävät tärkeänä että selontekojen ja muiden selvitysten avulla tuodaan esille ihmisoikeuksiin liittyviä ongelmakohtia mutta olennaisinta on kuitenkin löytää ratkaisut ja rahoitus epäkohtien korjaamiseksi

on aivan käsittämätöntä kuinka täällä sitten puhutaan siitä että pankeille ja yksityisille sijoittajille olisi tullut jonkinlaista vastuuta

arvoisa puhemies

toivottavasti saamme korkeimman hallinto oikeuden kautta purettua nämä salaamispäätökset ja toivottavasti tämä on viimeinen kerta kun ylipäätään yritetään salata tällaisia keskeisiä asiakirjoja liittyen valtiontalouden

eli käytännössä siitä pakkoruotsista on aika vähän hyötyä näissä kansainvälisissä yhteyksissä kun kuitenkin siirrytään helposti siihen englantiin jota kaikki osaavat paremmin ja tasapuolisemmin

nyt kuulemme sen tulkinnan mikä on valtaapitävillä puolueilla tässä salissa tänä päivänä